hallituksen aikailun takia sosiaali ja ter veydenhuollon uudistukseen liittyvät perustuslailliset kysymykset voidaan arvioida näillä näkymin vasta ensi keväänä jolloin hallitukselta odotetaan lakiesitystä eduskuntaan

valitettavasti pääministeri katainen teidän oman hallituksenne ohjelma on toiveiden tynnyri ja rakennettu tyhjän päälle ja sen fundamentit ovat pettäneet

tämä on hyvä pitkällä tähtäimellä koska se luo edustaja sasinkin mainitseman kannusteen investoida ja näyttää tulosta suomessa mutta se ei poista sitä heikkoutta että työllistävissä pk yrityksissä lukumääräisesti on eniten toiminimi ja henkilöyhtiöitä heidän verotuksensa pikemminkin kiristyy

onko tässä valtiovarainministeri nyt tehty teidän mielestänne kaikki että suomen kauppatasetta käännettäisiin positiiviseksi

valtion tukemaa asuntorakentamista edistetään useammalla lakimuutoksella joista varmaan tarkemmin voidaan puhua vielä keskustelun kuluessa

ette ole onnistuneet kääntämään velkaantumista laskuun työllisyys ei ole kehittynyt kuten lupasitte verotuloja ei ole kertynyt teidän toiveittenne mukaan vaan joudutte tekemään lisää tasapainotustoimenpiteitä koko ajan

kuntien ja kuntapalveluja tarvitsevien asukkaiden kannalta hallituksen suurkuntahankkeesta on tulossa tulppa järkevälle paikalliset tarpeet ja alueelliset olot huomioon ottavalle uudistamiselle

nyt te lähdette kuitenkin siitä että tuo kotona tehtävä hoitotyö ei olekaan työtä eikä arvokasta vaan sieltä vanhemmat on häädettävä muille työmarkkinoille ja lapset päivähoitoon

onko hallitus tehnyt mielestänne tarpeeksi että suomalaisten työuria pidennetään

kestävien ratkaisujen kehittämisellä käyttöönotolla ja viennillä parannetaan vaihtotasetta lisätään omavaraisuutta sekä edistetään ilmastotavoitteiden ja itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamista

velkaantumisen hillitseminen on myös sukupolvikysymys

kun eduskunta käsittelee hallituksen toimenpidekertomusta niin lyhyesti ja ytimekkäästi siinä arvioidaan sitä miten hallitus on eduskunnan tahdon ottanut huomioon ja ovatko eduskunnan esittämät lausumat johtaneet toimenpiteisiin

oletteko te pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen sitoutuneet itse itsellenne asettamiin tavoitteisiin saattaa suomen talous kestävälle pohjalle

myös näille työllistäville yrityksille tarvittaisiin vastaava verokannuste ja kyllä tuosta miljardin kakusta minkä te olette valmiit antamaan pystyttäisiin myös oikeudenmukaisemmin kannusteita jakamaan kaikenkokoisille yrityksille

jo yli vuosi sitten yrititte lyhentää kotihoidon tuen kestoa

esimerkiksi biokaasun tuotanto maatiloilla tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa maatalouden tuotantoa tehostaa samalla ravinteiden käyttöä ja alentaa päästöjä

ei ole kuin kolme päivää aikaa siitä kun eläkeläispariskunta lähestyi minua kirjeellä ja toi esiin huolensa että kyllä tässä nyt ensi kesän remonttiin valitettavasti joutuu laskemaan taas sen vaihtoehdon että jospa joku tekee pimeästi

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva kertomus koskee mennyttä aikaa mutta on hyvä ehkä puhua yleisemminkin siitä millä tavalla suomessa parlamentarismi toimii millä tavalla kataisen hallitus ottaa huomioon eduskunnan tahdon

arvoisa puhemies

olen pääministerin kanssa täsmälleen samaa mieltä että sellaista leikkausta ei ole mikä ei kohdistu ihmisiin mutta en minä sitä kysynyt vaan minä kysyin miksi te leikkaustilanteessa pistätte ihmiset eriarvoiseen asemaan

kysehän on maaseudun tutkimus ja kehittämishankkeiden rahoituksesta ja tässä edustaja matikainen kallström juuri totesi että jo ensi vuoden budjetissa on näihin asioihin mahdollista puuttua

kataisen hallitus lupasi hallitustaipaleen alkajaisiksi kansalaisille taloustilanteeseen nähden ylimitoitetut veronkevennykset